meillä olisikin hyvä käydä sitä keskustelua ja rajanvetoa missä vaiheessa läheisistä huolen pitäminen muuttuu palkalliseksi työksi ja missä määrin palkkio antaa voimia siinä raskaassa työssä

onko meillä valmiutta ja keinoja lisätä omaishoidon tuen sijaan enemmänkin tukia ja palveluita omaisiaan hoitaville

minäkin kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua että onko oikeasti niin että se arvokkuus on siellä laitoksessa siellä laitosmaisessa huoneessa siellä missä on useita asukkaita samassa huoneessa ja ainoana omana tilana se oma sänky

sekö on sitä arvokkuutta mitä me haluaisimme säilyttää

minä en osaa nähdä sitä laitosta arvokkaana kotina yhdellekään vanhukselle

mutta selkeästi meidän on vaikea nyt ajatella tätä että täältä löytyisi muitakin vaihtoehtoja kuin se laitos ja koti

onko tässä nyt sitten vaarana että se hyvä tavoite luopua laitoksista on vaarana kaatua tai vesittyä siihen että näistä tehostetun asumispalvelun tai muista vastaavista asumispalvelun muodoista muodostuukin itse asiassa hyvin helposti laitosmaisia ja sitä kautta menetetään se arvokkuus

itse olen omassa työssäni tehnyt hyvin paljon yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa ja nyt tässä talousarviossa ehdotetaan melkoista leikkausta sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan

kysyisinkin ministeriltä

onko suunniteltu korvaavaa toimintaa tai miten tätä sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa jatkossa järjestellään niin että se laadukas työ voisi edelleenkin suomessa jatkua

kuten täällä useissa puheenvuoroissa on todettu sisäinen turvallisuus ja turvallisuudentunne on yksi tällaisen hyvinvoivan yhteisön ja myöskin yhteiskunnan ihan perusasioita

täällä on myös useissa puheenvuoroissa todettu että meillä kaikilla tässä salissa yhteisenä tavoitteena tulisi olla se että jokainen meistä suomalaisista voisi elää suomessa hyvin turvallisesti

yksi turvallisuuden takaamisen kannalta keskeinen asia on huolehtia siitä että suomessa on kilpailukykyä ja suomen julkinen talous on kunnossa ja että meillä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena ja myöskin että meillä yhteiskuntana on mahdollisuus sitten huolehtia myös heikoimmista

täällä käydyssä keskustelussa on useissa puheenvuoroissa nostettu ansiokkaasti esille myös päihteiden merkitys turvallisuuden kannalta

myös toimivilla poliisipalveluilla on luonnollisesti hyvin tärkeä ja keskeinen rooli turvallisuuden takaamisessa

monet suomalaiset ovat esittäneet huolensa ja olleet huolissaan tämän tiukan talouden keskellä myöskin sitten poliisipalveluiden saatavuudesta

kuten tämänpäiväinenkin keskustelu on hyvin osoittanut tässä salissa tuntuu vallitsevan hyvin vankka yhteisymmärrys siitä että meidän ja yhteiskunnan tehtävänä on pyrkiä varmistamaan poliisipalveluiden saatavuus ja ylipäätään se että palvelut ovat aina niin lähellä ja nopeasti saatavilla kuin se suinkin on mahdollista ja se että rikoksentekijät saadaan kiinni ja rikoksista seuraa myös rangaistus

se on samalla minusta myös hyvä osoitus siitä että meidän hallitus on toimintakykyinen ja kantaa hyvin vastuuta

mutta lisäleikkausten perumisesta huolimatta on kuitenkin todettava että poliisien ja poliisipalveluiden resurssit ovat edelleen rajalliset

siksi onkin tärkeätä että poliisi voi keskittyä olennaiseen ja niin kuin täällä useissa puheenvuoroissa on noussut esille jos ja kun on olemassa turhiakin muotomääräyksiin liittyviä tehtäviä niin niitä voitaisiin sitten vähentää ja purkaa

myös minä haluan korostaa sitä että poliisipalveluiden on oltava saatavilla myös syrjäisimmillä seuduilla kauempana kasvukeskuksista

tämä keskustelu on osoittanut sen että täällä eduskunnassa suhtaudutaan vakavasti sisäiseen turvallisuuteen ja että kansalaiset voivat luottaa siihen että turvallisuudesta pidetään jatkossakin huolta huolimatta

niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi tämän lakimuutoksen tavoitteisiin on varmasti hyvin helppo yhtyä

harmi vain että julkisuudessa ja myöskin täällä käydyssä keskustelussa ovat korostuneet kustannussäästöt tai tavoitteet kustannussäästöön tai kustannusten kasvun hillintään ja tämä on johtanut sitten siihen että aika moni ikäihminen ja omainen on huolissaan tulevista palvelupaikoista tai joutumisesta ihan tyhjän päälle

itse näen että tässä lakimuutoksessa itse asiassa tärkeimpänä tavoitteena ja tärkeimpänä vaikutuksena on se että me voimme tätä kautta turvata huomattavasti arvokkaamman vanhuuden mukavamman vanhuuden ja mahdollisimman normaalin elämän myöskin silloin ikäihmisenä

laitoksissa normaali arki elämässä mukanaolo ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista ja sen takia tällainen muutos mitä tässä nyt esitetään on enemmän kuin kannatettava

mutta vielä suurempi intressi ja varmaan semmoinen syy miksi asia ei ole edennyt vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä toivotulla tavalla on se että kunnilla on tämänlaiseen laitosmaiseen palvelun järjestämiseen pitkät perinteet ja aika monessa kunnassa on myöskin hyvin vaikea lähteä muuttamaan olemassa olevia rakenteita taloudellisista syistä tai muista syistä johtuen

tässä kohti herääkin kysymys olisiko meillä ministeriön puolelta vielä mahdollisuus löytää kannusteita tai tarvittaessa keppiä kuntien suuntaan millä muutos voitaisiin toteuttaa

yksi näkökulma minkä mielelläni nostaisin esille on se että uutta sosiaalihuoltolakia koskevassa esityksessä mikä meillä nyt on käsittelyssä on nostettu esille se että ensisijaisena ovat palvelut mitkä eivät edellytä kotoa muuttamista

poissa edustaja

täällä tänään käydyn keskustelun perusteella me kaikki voimme olla yksittäisinä kansalaisina luottavaisella ja turvallisella mielellä

sitä kehitetään jatkossa koulu ja toimipaikkaverkosto säilyy kattavana ja suomalainen koulutus ja osaaminen pysyvät kansainvälisesti kilpailukykyisellä huipputasolla

tältä tämä keskustelu tuntuu ja kuulostaa ja se on varmasti kaikkien meidän mielestä hyvä asia

käydystä keskustelusta huolimatta on kuitenkin syytä todeta että meidän talouden haasteet ovat edelleen mittavat ja jos me emme onnistu nostamaan suomalaisten työllisyysastetta huolehtimaan julkisesta taloudesta niin mikään meidän sektoreistamme ei voi välttyä talouden haasteilta ja näin ollen myöskään säästöpaineilta ei myöskään koulutussektori vaikka tämän päivän keskustelujen perusteella muuta voisi olettaakin

jotta me voimme välttää hallitsemattomat säästöt ja niistä aiheutuvat toimenpiteet on hyvin tärkeätä että me onnistumme kehittämään kouluja ja koulutusta koulutusjärjestelmää ja uudistamaan sitä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ylipäätään sitä osaamista jota meillä tällä koulutussektorilla on

minä uskon että tähän kyllä varmasti löytyy eväät ammattilaisilta käytännön toimijoilta kunhan me vain lainsäätäjinä siihen annamme mahdollisuudet

tämä meidän osaamisemme koulutus ja osaaminen on meidän keskeinen kilpailuvalttimme ja siksi koulutuksesta on jatkossakin huolehdittava

meidän on huolehdittava erityisesti siitä että kaikilla suomalaisilla kaikilla suomalaisnuorilla on mahdollisuus omasta taustastaan ja asemastaan ja myöskin asuinpaikastaan riippumatta laadukkaaseen koulutukseen

sinne meidän onkin löydettävä keinoja joilla me voimme varmistaa kohtuulliset koulutuspalvelut jatkossakin oppilas ja opiskelijamäärien ja myöskin alueiden rahoituspohjan heikkenemisestä huolimatta

tällaisena entisenä pienen kunnan kunnanjohtajana tunnen tilannetta ja tiedän sen miten merkittävä asema lukioilla on koko tämän kuntayhdyskunnan ei vain lukiolaisten näkökulmasta

on ymmärrettävää että kun asukasluvut pienenevät asutus harvenee ja oppilasmäärät vähenevät niin jossakin vaiheessa tullaan myöskin sen kysymyksen eteen että nykyistä lukioverkkoa ei pystytä ylläpitämään

mutta minä uskon että kunnat osaavat kyllä arvioida tilannetta ja sopeuttaa palveluitaan näihin tilanteisiin

minä olen hyvin tyytyväinen siihen että hallitus totesi tässä välikysymysvastauksessaan että hallitus ei ole lakkauttamassa tai sulkemassa lukioita ja lukion toimipisteitä

minä pidän hyvin tärkeänä ja hyvänä myös sitä hallituksen linjausta jonka mukaan lukioiden rahoituksessa on jatkossakin mahdollista tukea pieniä harvaan asuttujen seutujen lukioita erillisillä syrjäisyyslisillä tai vastaavilla rahoitusmuodoilla

me olemme tuolla sote puolella huomanneet että kun palvelujen järjestämistä kootaan isompiin yksiköihin ja alueellisiin kuntayhtymiin niin aika helposti kuntayhtymissä ja täytyy todeta että aika usein myöskin keskustan johdolla säästöjä on haettu toimipaikkoja karsimalla ja palveluja keskittämällä

arvoisa puhemies

tässä välikysymyksessä esitettyyn huoleen köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymisestä on näin hallituspuolueen edustajanakin hyvin helppo yhtyä

ja kuten täällä on useissa eri puheenvuoroissa esitetty me elämme nyt täällä suomessa hyvin vaikeita taloudellisia aikoja ja tästä johtuvat ongelmat tulevat hyvin lähelle varmasti meitä kaikkia

kaikkien meidän lähipiirissä perheessä suvussa ystävien joukossa on niitä jotka ovat tämän taloustilanteen myötä menettäneet oman työnsä ja joutuneet sitä kautta myös taloudellisiin vaikeuksiin

me kaikki joilla on vielä työtä toistaiseksi pärjäämme mutta ne jotka työn ovat menettäneet tai muuten pienten tulojen varassa elävät ovat vaikeuksissa

tätä taustaa vasten on helppo todeta että me emme täällä suomessa ole onnistuneet huolehtimaan kilpailukyvystämme ja julkisen talouden hoidosta

olisiko hallitus voinut tehdä asioita paremmin ja onnistua paremmin

olisi varmasti ja siksi hallituksessa valittuja toimintatapoja keinoja ja niitä valintoja on syytä jatkuvasti tarkastella kriittisestikin ja kaikkia päätöksiä ja tehtyjä valintoja on myös voitava korjata jos ja kun aihetta ilmenee

pidän tätä esitystä erittäin hyvänä ja kannatettavana

olisi hyvä että me tietäisimme päätöksiä tehdessämme miten ja millä tavalla ja missä laajuudessa päätökset vaikuttavat ennen kuin teemme lopullisia päätöksiä

meidän rakenteemme eivät ole pysyneet tässä muutoksessa mukana ja siksi meidän tulisikin yhdessä pohtia työn käsitettä työmarkkinoita ylipäätänsä kokonaan uudelta pohjalta

meidän olisi hyvä löytää uudenlaista tapaa yhdistää työttömyysturvaa ja palkkatyötä nykyistä joustavammin ja löydettävä tähän parempia malleja

täällä on myös esitetty erilaisia malleja perustulomallin toteuttamiseksi

itse pidän kuitenkin tärkeänä että näissäkin pohdinnoissa on syytä varmistaa että se työn tekeminen on aina kannattavaa ja näillä malleilla kannustetaan työn tekemiseen ja itsensä työllistämiseen

elämälle luodaan perusta lapsuudessa ja siksi kaikenlaiset toimet jotka heikentävät lapsiperheiden asemaa ja hankaloittavat vanhempien arvokasta kasvatustyötä ovat valitettavia ja lähtökohtaisesti väärin

minä toivon että hallitus onnistuu vielä löytämään keinoja joilla näitä suunniteltuja leikkauksia voitaisiin tavalla tai toisella vielä ainakin pienentää

kannatan myös kansalaisten valinnanvapautta

toisaalta minä ymmärrän hallituksen tavoitteen ja näkemyksen siitä että työelämässä tarvitaan sekä miehiä että naisia ja kotona tarvitaan sekä isää että äitiä

arvoisa puhemies

tuosta mihin eestilä päätti voisi jatkaa että varmasti ei voi olla ihanne se tilanne mikä on tällä hetkellä että kodit voivat olla hyvinkin hajallaan ja sinne voi olla vaikea viedä niitä palveluita mutta toivottavasti kuntien kaavoituksella ja rakentamisella pystytään muodostamaan ja tar joamaan myöskin sitten ikäihmisille asuntoja normaalin asutuksen keskellä niin kootusti että sinne palvelut ylipäätään voidaan turvallisesti viedä

taustalla on monenlaisia ongelmia mutta oman työnikin kautta tiedän että hyvin usein sieltä löytyy vanhempien päihdeongelmia ja siksi pidän hyvänä että peruspalveluministeri huovinen on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota ja lähtenyt etsimään uudenlaisia keinoja puuttua myös tähän ongelmaan

kotihoidon kiire ja siihen liittyvät tehostamistarpeet mitkä tulivat myöskin tässä eestilän puheenvuorossa esille ovat hyvin tärkeitä mutta on hyvä muistaa että tällä hetkellä meidän kotihoidon työntekijät viettävät asiakkaan luona siellä asiakkaan kotona keskimäärin alle puolet työajastaan ja siitä tulee sitten kiirettä ja kun puhutaan tehostamisesta niin tuntuu että jatkossa ei olla senkään vertaa asiakkaan luona jos tästä vielä pitäisi kiristää

mutta jospa onnistuttaisiin työtä organisoimaan paremmin uudella tavalla uudella teknologialla niin että meillä olisi paremmin aikaa olla sitten siellä asiakkaitten luona

mutta varsinainen asia minkä haluan tässä vielä tuoda esille on se että täällä todetaan että sen arvion siitä laitoshoidosta ja sinne sijoittamisesta tekee lääkäri

mutta meillä on kunnissa hyviä käytäntöjä siitä että erilaiset hoiva alan ammattilaiset palveluohjaajat tekevät tätä hoidontarpeen arviointia ja sijoittamispäätöksiä

toivon että tällaiset hyvät käytännöt voisivat jatkua yhteistyö lääkäreiden kanssa ja sitä roolitusta entistä enemmän muille kuin lääkäreille voitaisiin myöskin laitoshoidon osalta antaa

eivätkä sitten myöskään laitoksista kotiutumiset silloin kun toimintakyky paranee olisi siitä kiinni että eivät ole lääkärit niitä päätöksiä tekemässä

niin kuin tässä aikaisemmin muun muassa ministereiden puheenvuoroissa tuli esille tämä stmn talousarvio on pyritty tekemään hyvin vastuullisesti huomioiden talouden haasteet mutta samalla kuitenkin on pyritty turvaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja palvelut

tämä taloudellinen vastuullisuus näkyy tässä talousarviossa ennen kaikkea siinä että tässä talousarviossa määrärahat ovat kuluvan vuoden talousarviota pienemmät vaikka palvelutarpeet eivät ole kyllä varmastikaan minnekään vähentyneet päinvastoin

tällainen taloudellinen tilanne väistämättä ja myöskin väestön ikääntyminen väistämättä uhkaavat lisätä sosiaali ja terveyspalveluiden tarvetta

kunnilla on jo tälläkin hetkellä vaikeuksia selvitä tehtävistään ja nyt tälläkin talousarviolla kuntien ahdinkoa lisätään muun muassa tuolla työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvattamisella vanhuspalvelulain tarkistamisella ja erityisesti uudella sosiaalihuoltolailla

kuntien mahdollisuus selvitä näistä sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvistä velvoitteistaan riippuu paljon siitä miten me nyt onnistumme toteuttamaan rakennepoliittista ohjelmaa miten me onnistumme karsimaan kuntien tehtäviä

minusta on hyvä että hallitus on käynnistänyt kokeilut tällaisen normiohjauksen korvaamiseksi indikaatioperusteisella valvonnalla

siirtyminen tällaiseen indikaatioperusteiseen valvontaan tarjoaa kunnille ja muille palveluntuottajille mahdollisuuksia löytää entistä parempia laadukkaampia ja tehokkaampia tapoja tuottaa palveluita

mutta vaikka kuntien tehtäviä onnistuttaisiinkin karsimaan ennen kaikkea hallintoa ja byrokratiaa keventämällä niin kyllä kuntien tehtävien karsiminen tarkoittaa käytännössä myös palveluiden heikentämistä ja se ei ole päättäjille ollenkaan helppoa

vaikka tässä talousarviossa onkin panostettu heikommassa asemassa olevien aseman vahvistamiseen ja leikkauksia ja veronkorotuksia on kohdennettu hyväosaisille muun muassa työttömyyspäivärahojen leikkaus on tästä hyvä esimerkki se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että tämäkään talousarvioesitys ei korjaa sitä kansalaisten eriarvoistumiskehitystä joka meillä on vallalla

kylmä tosiasia on se että hyväosaiset voivat sote palveluita saada jonottamatta ja voivat valita mistä palvelut kulloinkin hakevat

samaan aikaan suuri osa suomalaisista ensinnäkin joutuu jonottamaan taistelemaan että pääsee jonoon ja jonoissa ollaan pahimmillaan viikkoja ja sen jälkeen mennään niihin palveluihin jotka viranomainen virkamies on osoittanut

tätä taustaa vasten minusta tuntuu kyllä ihan käsittämättömältä ja minun on vaikea ymmärtää miksi kansalaisten valinnanvapauden ulottaminen kaikille suomalaisille ei meillä etene

meillä on otettu erilaisia suojaosia käyttöön ja tähänkin talousarvioon sisältyy toimenpiteitä työn tarjonnan lisäämiseksi ja työelämävalmiuksien tukemiseksi mutta kannustinloukkujen purkaminen on osoittautunut hyvin työlääksi

voisi todeta että hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja on rakennettu hartaudella ja nämä alkavat nyt muistuttaa jo katiskoja

tämä talousarviokin osoittaa että tämä meidän suomalainen hyvinvointiyhteiskuntamallimme ei enää vastaa tämän päivän tarpeisiin ja tämä vaatisi ihan perusteellisen versiopäivityksen

jatkan vielä lyhyesti siitä mihin äsken jäin eli kun vanhat keinot ja tapa tehdä ja ajatella eivät toimi niin pitäisi löytää sitten uudenlaisia

uskon että teknologiaa hyödyntämällä meillä olisi mahdollisuus löytää uudenlaisia mahdollisuuksia sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamiseen ja tarjoamiseen kansalaisille pankkien ja verottajan hyvien esimerkkien pohjalta

me voisimme teknologiaa hyödyntämällä sähköistää palveluita ja siirtää tällä hetkellä viranomaisille virkamiehille ja palveluntuottajille kuuluvia tehtäviä asiakkaille ja kansalaisille hoidettavaksi esimerkiksi tiedon keräämiseen ja tallentamiseen liittyvissä asioissa sekä palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnissa

mitä pitemmälle teknologia kehittyy ja sitä voidaan viedä me voimme tarjota myöskin ammattilaisten vastaanottopalveluita lääkärin psykologin sosiaalityöntekijän kelan työkkärin ja niin edelleen palveluita ihmisille suoraan kotia ilman että tarvitsee tulla terveyskeskukseen tai virastoihin

tällaiset uudistukset vain kaipaavat valtakunnallista koordinointia ja panostuksia ja tämäntyyppisiä panostuksia tähän talousarvioon ei vielä sisälly

meillä on yksinäisyys ylipaino ja alkoholi jotka aiheuttavat merkittävän osan sosiaali ja terveyspalveluitten palvelutarpeista ja kustannuksista

tässäkin talousarviossa todetaan että jokaisella on oikeus perustoimeentuloon ja turvaan ja riittäviin sosiaali ja terveyspalveluihin mutta kuitenkin vastuu omista valinnoista

minä toivoisin että jatkossa me pystyisimme löytämään kannustavia elementtejä kannustavia keinoja joilla ohjattaisiin ihmisiä tekemään parempia valintoja niin että me voisimme pikkuhiljaa tästä yya ongelmasta päästä ei varmaan eroon mutta saataisiin työnnettyä sitä vähän syrjemmälle

arvoisa puhemies

vaikka itsekin suhtaudun hyvin kriittisesti lapsilisien leikkaukseen ja kotihoidon tuen jakamiseen en silti voi allekirjoittaa sitä täällä esitettyä väitettä että me hallituspuolueiden edustajat olisimme täysin arjesta irtaantuneita

tästä on minusta hyvä osoitus se että tänne on tulossa meidän käsittelyymme sosiaalihuoltolaki jossa on nimenomaan haettu keinoja muun muassa lapsiperheiden tilanteen vahvistamiseen ennalta ehkäisevillä palveluilla

meillä on käynnissä myös sote uudistus jossa pyritään varmistamaan että meillä olisi jatkossakin suomessa palveluita koska hyvillä palveluilla me voimme hyvin tärkeältä osin tukea heikommassa asemassa olevia ja myöskin lapsiperheitä

niin kuin täällä on todettu kunnat ovat tiukoilla ja kuntien nykyiset tehtävät ja palvelurakenne eivät vastaa kuntien rahoituspohjaa

kunnilla olisi kyllä nykylainsäädännönkin ja nykyistenkin tehtävien puitteissa mahdollisuus merkittävällä tavalla vielä hakea säästöjä heikentämällä kuntalaisten palveluita

meillä on nykylainsäädännössäkin siihen mahdollisuudet mutta niin kuin varmaan suurin osa meistä tietää kuntatasolla päätösten tekeminen on vähintään yhtä vaikeaa kuin tässäkin salissa

millä tavalla kuntia voidaan tukea nyt tässä käynnistyvässä sote uudistuksen valmistelussa

täällä on näinä päivinä tämän viikon aikana kuultu hyviä puheenvuoroja ja varmaan olennaiset asiat talousarvioesityksestä ovat täällä tulleet esille

muutaman asian haluan kuitenkin itsekin täällä tuoda vielä esille

elämän perusta luodaan lapsena ja siksi minäkin pidän niin kuin edellinenkin puhuja valitettavana sitä että tähän talousarvioon sisältyy toimenpiteitä mitkä heikentävät lapsiperheiden tilannetta ja myöskin vaikeuttavat vanhempien arvokasta kasvatustehtävää

vaikeassa taloustilanteessa meidän pitäisi peilata talousarvion toimenpiteitä siitä näkökulmasta miten ne vaikuttavat suomen kilpailukykyyn ja mahdollistavat sitten taloudenhoidon pitkällä tähtäimellä

yksi suomen kilpailukyvyn kannalta keskeinen asia on toimiva infra ja siksi näin keskisuomalaisena olen hyvin tyytyväinen että kuulimme äsken ministeri risikon suulla että muun muassa siellä keski suomessa nelostien suunnittelu etenee

tiedän toisaalta sen että kunnissa olisi mahdollisuuksia toimia jo nykyistenkin normien ja lainsäädännön pohjalta väljemmin ja löytää niitä säästökeinoja

tiedetään että se on kunnissa vaikeata

mutta yksi asia mistä uskon että se voisi helpottaa kuntien toimintaa on se jos me uskaltaisimme kokeilla normien höllentämistä esimerkiksi ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa

jos me uskaltaisimme antaa kansalaisille valinnanvapautta ja laittaisimme kansalaiset valitsemaan mistä palvelunsa hakevat niin uskoisin että vaikka henkilöstömitoitusta ja rakennetta ja niitä koskevia normeja höllennettäisiin niin tämän kansalaisten valinnanvapauden kautta lupaehtojen heikentäminen ei vaikuttaisi kuitenkaan palveluiden laatuun

toisessa on tiukat normit henkilöstömitoituksille ja rakenteille ja toisessa ei

näitten maitten välillä palveluiden laadussa ja asiakastyytyväisyydessä ei kuitenkaan ole sitten käytännössä havaittu merkittäviä eroja

ylipäätään kansalaisten valinnanvapauden lisääminen ja markkinoiden hyödyntäminen olisi yksi keino tehostaa toimintaa ja sitä kautta myöskin tasapainottaa taloutta

siinä meidän yksinkertaisesti olisi onnistuttava ja olenkin vähän huolissani siitä että tähän talousarvioon ei sisälly kunnille suunnattuja määrärahoja tämän uudistuksen läpiviemiseen ja valmisteluun ja toimeenpanoon